kun miettii näitä kun itse olen monissa vaaleissa ollut niin kyllä minä olen sitä mieltä että ehdotan että ne monet kansanedustajat jotka täältä eduskunnasta jäävät pois tai sattuvat tipahtamaan sitten ensi vaaleissa perustavat tämmöisen taidekaupan

silloin varmasti tulee eteen mitä tässä on pelätty että kun kelamaksun rahoitus saatetaan tälle pohjalle niin siellä kuka sitten onkin valtiovarainministeri joka käy leikkelemään ja puututaan etuisuuksiin koska ei enää pystytä rahoittamaan näitä asioita

minusta ensinnäkin vuokratyötä voisi verrata jollakin tavalla pikavippijärjestelmään

jos on tämmöinen löyhä ajatus että ei noudateta tulosta niin kysehän on siitä jotta sitten pannaan mielipidetiedustelu vaalien yhteyteen joka on ihan järkevä ja tässä tapauksessa sen nimi on neuvoa antava

kun suomessa ollaan huolissaan milloin mistäkin asioista onko pussikoi kuolemassa sukupuuttoon tai joku nilviäinen tuolla ja samanaikaisesti sitten kun katsotaan syntyvyystilastoja tässä on viime vuosina käynyt sillä tavalla jotta ei tarvitse hyvin kauas mennä tulevaisuuteen kun tämä alkuperäisväestö tulee suomesta häviämään

minä en urheilijan juttua pidä sellaisena vaikka se onkin joillekin hyvin ammattiin verrattava asia

siellä ainakin tuntui toimivan oikein hyvin se viestin vienti tohmajärven päättäjiin ja virkamiehiin päin

joo se on siis mehiläisen tytäryhtiö ja alunperinhän sen tehtävä oli hoitaa lääkäri ja tämmöisiä sairaalapalveluita ja se on suomessa toiminutkin jonkin aikaa ja nyt sitten levittäytyy tänne hoivapuolelle

oikeastaan siinä oli tärkeimmät vuodatukset ja sen takia tulen vastustamaan tätä hanketta äänestyksessä

niin kuin aikaisemmin puhuin minusta se ei lisää uskottavuutta ja demokratiaa siinä mielessä eikä silloin pidä mennä kysymään jos ei aiota tehdä päätöstä ja noudattaa sitä

itsekin olisin ollut valmis myymään mutta stora ensolta sattui loppumaan näköjään rahat ja eivät halunneet ostaa

nimittäin gmosta nyt on lakiesitys

nyt kun he ovat olleet siellä muistaakseni neljä taitaa tulla just viisi vuotta kohta aikaa niin he ovat kokeneet jotta ei heidän identiteettinsä ole hävinnyt yhtään mihinkään

teidän toimestanne tuotetaan ne ja jos halutaan pitää suomi gmo vapaana vyöhykkeenä niin silloinhan pitää estää jo semmoisten lakien tulo tänne eikä tehdä sillä tavalla jotta puhuu yhtä ja tekee toista

ihmisen fysiikka ei vaan kestä sitä juttua ja nuoremmat menevät aina edelle

minä peräänkuuluttaisin tässä tilanteessa sitä jotta suomalaisina ihmisinä kuitenkin ensisijaisesti pidettäisiin huolta siitä jotta meidän nämä omat systeemit toimivat siten jotta tämä julkinen puoli on kunnossa ja voidaan tehdä myös omana työnä eikä hinnoiteta sitä ulos ja jotta se on korkeatasoista ja hyvänlaatuista ja hinnaltaan edullista eikä laskettaisi sitten jotta tänne tulee tämmöiset monikansalliset yhtiöt

omaishoidon tuesta pitäisi tehdä tämmöinen subjektiivinen oikeus eikä niin että tuki on kytketty siihen määrärahaan jonka kunta on budjettiin laittanut niin kuin tässä ed

toinen asia tähän liittyen on tietysti jos vertauksia käyttää miettiä millainen yrittäjä on vuokravälittäjä

siis tällä hetkellä me vannotaan täällä sen nimeen jotta tänne pitää tulla ulkomailta työvoimaa

siellä tämä isä on tehnyt kantelun kanslerille ja sitä se teksti kuvaa koska hänen poikansa oli tutkimatta teloitettu täällä pääkaupunkiseudulla ammuttu

siellä enemmistö oli sitä mieltä jotta ei liitytä joensuuhun mutta sitten valtuustossa yhden äänen enemmistöllä mikä mahtoi olla se liitos tehtiinkin

sillä ei tarvitse olla mitään muuta kuin konttori ei mitään tuotantovälineitä tarvitse olla se välittää vain ihmisiä

mutta omavalvonta ei pysty katsomaan mitä rajoilla tapahtuu ja tähän kytkeytyy tuottavuusohjelma koska taas evirassa joka valvoo ja jonka tukena sitten on tietysti tullit ja kaikki raja ja kaikki tuolla tämä tuottavuusohjelma käy rassaamaan

demokratian häviämisestä paljon isompi uhka on olemassa siinä kun tässä paras lain vanavedessä tehtiin vaikka meidän alueellamme kunnallinen liikelaitos helli joka kattaa siis kaikki sosiaali ja terveyspalvelut kokonaan

tämä hallitus on tehnyt sitä koko ajan se on jakanut rikkaille rahaa ja jättänyt köyhät niitä luita syömään

se käärii vaan siitä tuohet itselleen ja puhelimella voi hoitaa nätisti koko homman ja sillä sipuli

nehän otetaan pistokokeina ja nytkin on päässyt jo läpi jonkun verran semmoisia eriä elintarvikkeita jotka eivät ole suotavia

aina löytyy varmasti hyviä ja huonoja puolia ja se keskustelu jatkuu varmaan vuosikymmenen ennen kuin tasoittuu

se on tehty sen takia jotta tämä on taas vapaa tulkinta kun tämmöinen kansalaissota oli olemassa niin sitten kun nämä kansalaiset valittivat siitä annettiin mahdollisesti huomautus näille jotka olivat tämmöisiä pahoja temppuja tehneet ja se kansalainen oli hyvillään siinä jotta saatiinpas näpäytettyä tätä virkamiestä

vaan me olemme aika hyväntahtoisia hölmöjä jotta osa meidän palvelutuotannosta annetaan mahdollisesti aika laajasti tullaan käymään kamppailua siitä miten suuri osa siirtyy jatkossa kansainvälisille yhtiöille ja maksetaan kova hinta siitä kyllä

nyt pitäisi hyvin tarkkaan katsoa kyllä mitä tuottavuusohjelman puolella teettekin jotta sitä ei toteuteta siten jotta täällä heikennetään tätä elintarvikevalvontapuolta

tosin tämä sotii sitä ajatusta vastaan mitä verotuksen puolella on tehty että siellä vähennyksiä on poistettu

mässäily on jatkunut jotkut ovat voineet niin kuin porsaat ja toiset ovat nälissään voineet katsella sitä mässäilyä

minä olen sitä mieltä että kaikki keinot millä tämä saadaan siihen mittaan mikä tämä ajatuskin on ruuhkahuippujen tasaamiseen niin silloin tämä vuokratyövoima on hyvä mutta yhteiskunnan ei pidä sallia sitä että sillä teetetään pysyviä töitä jatkuvasti

mutta vaikka se raportti on tosi hyvä niin jostain ihmeen syystä sitä ei ole haluttu näköjään viedä kuin pikku hiljaa eteenpäin

elikkä se helli on täydellisesti sillä tavalla luottamushenkilöiden ulottumattomissa että siinä on ammattijohtokunta johon ei edes luottamushenkilöitä kelpuutettu yhtään mukaan

arvoisa puhemies

niin kuin tiedämme tavoitehan on poistaa kaikki vähennykset ja yksinkertaistaa sillä tavalla että kertaheitolla mitä on pidätetty se olisi kaputt jotta ei palauteta eikä makseta lisää

en tiedä onko jo ryhdytty toimiin mutta tuottavuusohjelma pitäisi estää siltä osin jotta ei tämä toteudu niin kuin tällä hetkellä linjat ovat olemassa

minusta pitäisi kanssa samalla katsoa se jotta miten nuo kapakat eikö ne pitäisi laittaa kiinni jo viimeistään kahdelta yöllä vaikka mieluummin yhdeltä koska se aamuyö kyllä pitäisi jättää nukkumiseen niin ihmiset eivät sitten mahdollisesti jäisi sen takia pois töistä ja jää riittävästi aikaa

se on mennyt hyvin harvojen käsiin ja me voimme joskus jossakin pitää puheita ja toivoa että tapahtuisi että johonkin tehdään ohjelmaa tämmöisestä neljän kunnan yhteistyöstä

sen takia en näe sitä pahana jotta nämä sairaanhoitajat terveydenhoitajat tietyissä tilanteissa kirjoittavat reseptejä koska minusta se on ihan ok

olen samaa mieltä kuin ed

sen takia kun miettii tätä systeemiä onko tänä päivänä sitten näitä ihmisoikeus perusoikeusloukkauksia kyllä minä olen ainakin noissa puheluissa kokenut sen kun siellä todetaan miten heidän valituksensa kestävät vuosikausia saattaa jo ihminen kuolla ennen kuin tulee vastaus siihen jotta jotain meidän prosesseissamme on pielessä

minusta kuitenkin vastavirtaan pitää aina uida ja olen kannattamassa tämän tyyppistä ajattelua jotta pitää asettaa kyseenalaiseksi jotkut linjat mitkä on olemassa

ne odottavat jotta siellä ne vasemmiston ehdokkaat ovat työsuhdeturvan parantamisen puolella ja parempien työolojen parantamisen puolella

kun tässä edustaja epäili jotta miten olisi meikäläiselle käynyt niin todennäköisesti minä olisin täällä eduskunnassa koska niistä ehdokkaista suoritetaan puolueäänestys ei niitä mikään puoluetoimisto aseta

tässä on yksi semmoinen pieni väre joka pitäisi saada korjattua siten jotta tuetaan sitä jotta suomessa nämä perussuomalaiset ei siis puolueena mutta nämä jotka täällä niemellä ovat asuneet tekisivät lapsia enemmän

kysehän on siitä niin kuin täällä on todettu että joka tapauksessa tämän tyyppinen hoitomuoto on tosi tarpeellinen ja kun ottaa kuntien talouden huomioon niin tämä on kaikkein edullisin vielä siltä osin mitä omaisuuksia löytyykö

minä väitän että tämä ainakin johtaa nuoremmille ihmisille semmoiseen väärään käyttäytymiseen joka voi johtaa siihen mitä ed

jos siellä oltaisiin näiden työntekijöiden ja on siinä virkamieskuntaakin etujen parantamisen puolella ja turvaamisen tai edes säilyttämisen puolella niin todennäköisesti sieltä vaalirahaa sinne tulisi

tai sitten nämä oikeudenkäynnit venyvät hirveän pitkään ja on semmoisia tapauksia jotta ihminen ei uskalla lähteä vaatimaan oikeuksiaan kun se maksaa niin paljon

ainakin tähän mennessä sosialidemokraatit aina ovat pohjois karjalassa joutuneet suorittamaan puolueäänestyksen ja niin joutuvat nytkin koska ehdokkaita on paljon

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään kuin niitä omaishoitajia vain löytyy tähän järjestelmään

arvoisa puhemies

yksi sana siitä vielä kun täällä on puhuttu siitä jotta pystyvätkö nämä hoitajat tekemään diagnoosia

ihmettelen sitä että jotkut täällä vielä puhuvat että pitäisi verovähennysoikeus poistaa koska epäilen vahvasti että niin on kepunkin palkansaajapuolella kuin kokoomuksessa jotta ei siellä haluta sitä vaan kyllä halutaan pitää se verovähennysoikeus

tai sitten viranomaiset vaikka voisi olla viranomaisenkin nostettava syyte jostakin katsovat että ei ole varoja ei kannata lähteä tätä tonkimaan

mutta kun tuossa on viime päivien uutisia seurannut näistä lumelääkäreistä tai tämän tyyppistä keskustelua ja myös näistä keikkalääkäreistä joita tuolla terveyskeskuksissa alkaa nyt monessa paikassa olla jossakin ovat jopa ne kokonaan valloittaneet jotta ei enää virkalääkäreitä ole olemassakaan niin kyllä sieltä on tullut semmoista viestiä ja aika paljon valituksiakin siitä jotta siellä kun menee ihminen lääkäriin tai olevinaan menee lääkäriin siis päivystykseen vaikka niin siellä se keikkalääkäri on sanonut jotta mene huomenna tuonne lääkärin vastaanotolle

sen takia minä tässä mietin että jos tätä kynnystä nyt näihin nostetaan jotta katsotaan jotta niin kuin ministeri totesi kiven alla ei ole mittään niin tietääkö etukäteen ennen kuin sen kiven kääntää mikä sen kiven alla mahtaa olla koska kaikkihan perustuu siis lausuntoihin siitä mitä siinä edellisessä prosessissa on tapahtunut kun se valitus menee sinne

eikö kuitenkin reaalielämässä tapahdu sillä tavalla jotta kyllähän ne käydään silloin aamupäivällä varmaan ostamassa ne pommit tai edellisinä päivinä

se on järkevä se on hyvä ja vaikka joku työläisistä sattuu äänestämäänkin porvaripuolta niin siitä huolimatta odotetaan että se edunvalvonta toimii että eduskunnasta tulee hyviä lakeja jotka turvaavat heidän asemaansa

eiköhän sillä kaverilla ole ne jemmassa siellä kuka aikoo niitä ampua ja se pienet naukut ottaa ja sitten lähtee ampumaan että se on aika hankalaa

siinä mielessä uskon että semmoista ei tule vähällä tapahtumaan tai sitten todennäköistä voi olla että siellä tämä porvarihegemonia kyllä tulee kanssa murtumaan mikä tällä hetkellä on suomessa liian iso ja vahva

sitä pitäisi sitten etukäteen tarkistaa että oletkos meinannut nakkailla viinaa illalla kun lähdet ampumaan näitä

sitten tämä lupa ja se

sen takia minä olisin odottanut että tällä ihmisoikeuskeskuksella olisi ollut enemmän tässä myös semmoista muuta valtaa kuin tässä nyt tapahtuu

se niin kuin siitä puolesta

ihan lopuksi vaan totean että odotan huomisessa äänestyksessä että vihreätkin tulevat tämän kampanjakaton kannalle koska minusta tämä on semmoinen tietynlainen omantunnon kysymys

sekin juolahti mieleen mitä tämä räjähdysaineasiantuntija puolustusvoimista sanoi että pitäisi tämmöinen ilotulitepassi olla jolloin olisi tietty kurssi käyty vähän niin kuin hygieniapassi tai joku tämmöinen jossa käydään ne vaaratekijät läpi

tämä on ikään kuin ohjaavaa toimintaa ja voi olla hyvä että se antaa suuntaviivoja ja tutkii näitä ja kehittää mutta odottaisi että kun tämä kahden systeemin järjestelmä on olemassa tämä olisi ollut myös joku joka sanoisi että hei tämä muuten on pielessä ja se kivi pitää kääntää uudelleen ja katsoa onko tässä toteutunut kaikki mikä sen ihmisen kannalta on oikein ja kohtuullista ja se ihminen saisi oikean lopputuloksen siihen mitä on hakemassa

arvoisa puhemies

minusta ne jakeet pitää erottaa

sitten siitä jakeesta jätteestä mikä voidaan polttaa tehdään lämpöä ja energiaa onko se sähköä tai mitä hyvänsä sitten mutta ei missään tapauksessa kannata lähteä semmoista ainesta polttamaan josta saadaan hyvää biokaasua saksan kaikki

toivon mukaan nyt seuraavissa vaaleissa ei tule semmoisia kömmähdyksiä kuin nyt on tapahtunut koska ainakin se julkisuuskuva mikä meillä on on sen oloinen jotta kun menette tuonne turuille ja toreille niin hirveän isoa arvostusta eivät meidän puheemme saa tuolla kansalaisten keskuudessa

se näkyy sitten tietysti siirtyminä gallupeissa siinä jotta ei uskalla sanoa selkeästi mitä tehdään ja sitten osa ottaa ja siirtyy johonkin muualle

ei tehdä uusia raskaita systeemeitä vaan mahdollisimman kevyt minkä aloitteen tekijä totesi tuossa

mutta yhä edelleen olen sitä mieltä että toivon mukaan löytyy järki jotta oikeuskanslerin virastosta ja oikeusasiamiehen kansliasta tehdään yksi toimisto ja siihen onpa se seinien sisällä tai erillään tämä ihmisoikeuskeskus

arvoisa puhemies

äskeinen ministerin puhe vei tuossa vähän pohjaa puheelta pois ranskalaisia viivoja koska itse kuvasin sen tilanteen nimenomaan niinpäin yhden viivan osalta jotta jos tässä vedetään linjaa siitä mikä on häirintää ja työpaikalla voisi häiritä niin sehän olisi aika kova veto